minä en oikein saanut nyt tiedonannosta selvää mutta toivon että se oli myönteinen käsitellessään näitä puolueen vieressä olevia säätiöitä tai taustatukijoukkoja riihi säätiön syyte hylättiin ed

mutta siinä tapauksessa että virasto on tehnyt hyvin ankaran ratkaisun vaikka olisi laillista tehdä kohtuullisempi ratkaisu kansalaiselle niin minusta olisi täysin mahdollista että semmoinen järjestelmä tulisi suomeen että oikeusasiamiesvirasto suosittelisi kansalaiselle helpompaa ratkaisua

senkin minä olen tehnyt senkin minä olen tehnyt vielä kekkosen aikana

minun tärkein sanomani oli se että kun suomessa on paljon lakimiehiä jotka paneutuvat eu oikeuteen ja esiintyvät asiantuntijoina niin heidän ei aina pitäisi lähteä siitä että kertovat meille kuinka eu oikeutta pitää soveltaa

heillä on valtavan suuria ja monia säätiöitä joissa ei ole tätä avoimuutta mutta olisi hyvin olennaista nyt se että tässä puoluerahoitusuudistuksessa turvattaisiin myös se että puolueen taustalla ei voi olla säätiö joka pitää kaikki tuet itsellään

mutta se on hyvin olennaista että tämä painopiste muuttuu eli että tämä lainvalvonta etäisenä kansalaisesta muuttuu niin että oikeusasiamies siirtyy lähemmäksi kansalaista ja silloin kun kansalaisella on perusteet ratkaistaan

en puhu kauan enää

sen vuoksi on olennaista että me olemme synnyttäneet eduskunnan viereen kansanvaltaisen instituution ja sillä pitää olla kohtuullista valtaa

heidän pitäisi myös etsiä sellaisia eu oikeuden ratkaisuja jotka puolustavat suomalaisia

nyt kun perusoikeusjärjestelmä kuitenkin eussa on voimassa ja siitä on lukuisia oikeuden päätöksiä niin minusta tässä olisi alusta pitäen enemmän pitänyt lähteä näiden ihmisten perusoikeuksista joita tämä asia hankalasti koski

sitten yksi syy jonka vuoksi lukumäärällisesti on niin paljon kanteluja johtuu elektronisesta kantelumahdollisuudesta eli voi lähettää e maililla kantelun

monihan sitten hyvin vihaisena ja ehkä hiukan sekavassa tilassa aamuyöllä muistaa jonkun epäkohdan ja lähettää sitten kantelun

hemmilä olisi koskaan rähmällään ja tuskin hän tässäkään asiassa on sitä

euroopassa meillä oli semmoinen tapa että silloin lähetettiin lomake vastaan ja sanottiin että olkaa nyt hyvä ja kannelkaa tällä lomakkeella tai noudattakaa sitä

arvoisa puhemies

suomen hallitusmuodon laatijoilla oli ylevät tarkoitukset säätäessään hallituksen velvollisuudesta antaa eduskunnalle vuosittain kertomus toiminnastaan

eli nämä elektroniset kantelijat heille voi asettaa tiettyjä vaatimuksia ilman että rasittaa koko järjestelmää

tässä viimeisessä korruptiomietinnössä jota nyt siis valmistellaan lakiesitykset ovat lakiteknisesti vaikeita asioita

jos te mietitte nyt mihin suomi on ajettu ed

zyskowicz on ihan oikeassa

jos se on oikeusasiamies jos se menee tuomioistuimelle jos se on kansleri jos se on tämä kuluttajalautakunta johonka minä olen kannellut asiassa jossa minä olen varmasti oikeassa ja se on ollut vuoden vireillä ilman että sieltä on tullut pihahdustakaan

samoin toimittiin myös muissa valiokunnissa

ja toinen vaikea asia on sitten nämä kaksi uutta rangaistustyyppiä eli vaikutusvallan kauppaaminen tai vaikutusvallan väärinkäytön palkitseminen jotka ovat hankalia kirjoittaa

saatuaan vastaukset perustuslakivaliokunta päätti tarkemmin käsitellä kaksi kolme tärkeimmiksi noussutta kysymystä ja esittää hallitukselle toimenpidesuosituksia niiden osalta

tämähän on aiheuttanut sen että jos minua nyt oikein on informoitu keskustan ryhmä ja kokoomuksen ryhmä on antanut hyvin varauksellisen lausunnon tästä ja nyt etsitään sitten parempia muotoja

tämä tilannehan ei voi purkautua sillä että aina annetaan näille vanhoille järjestelmille enemmän rahaa

sen pitää purkautua sillä tavalla että ne keksivät toimintatapoja joissa hyvin helpolla vaikka puhelimella soittamalla saadaan asioita järjestykseen

toivoisin että kun täällä ed

minä nyt teen semmoisen lakialoitteen ja minä toivon että oikeusministeriö suhtautuisi lakialoitteisiin myönteisemmin kuin aikaisemmin

raville että olisi kyllä kansainvälisesti tärkeää nyt että saataisiin se esitys sellaiseen kuntoon että päästäisiin tästä varautumasta eroon

mutta kun tekee lakialoitteen täällä eduskunnassa niin täällä on tullut kummallinen idea että lakialoitteen pohjalta ei voi tehdä lakia

silloin tietysti haluaisi huomauttaa että hallitusmuoto ja valtiopäiväjärjestys aikoinaan tehtiin lakialoitteen pohjalta ja ne kestivät huomattavasti pidemmän aikaa kuin tämä perustuslaki joka tehtiin hallituksen esityksen pohjalta jota nyt muutetaan koko ajan

toivon ymmärtämystä lakialoitteelleni niin että voisimme ehkä täsmentää tätä esitystä oikeusasiamiehen ja kanslerin kohdalta jo sillä tavalla että annettaisiin heille riittäviä mahdollisuuksia reagoida nopeasti kanteluihin ja auttaa kansalaisia oikeuksissaan

se on kuitenkin inspiroinut minua puhumaan kolmesta kertomusvuonna esillä olleesta asiasta jotka ovat kolhineet maamme mainetta ulkomailla

arvoisa puhemies

kiinnitin huomiota sen kolmen vuoden aikana siihen että henkilökunta professorit virkamiehet ja opiskelijat olivat sitoutuneita ja vastuuntuntoisia ja heihin todella voi luottaa

arvoisa puhemies

hallituksen esitys käännetyn arvonlisäveron ottamisesta käyttöön rakennusalalla voitiin vihdoin edellisessä istunnossa lähettää valiokuntaan

hallituspuolueiden edustajat lakivaliokunnassa eivät olleet valmiit helpottamaan oikeuslaitoksen työtaakkaa hyväksymällä hovioikeuksille mahdollisuuden arvioida alioikeuksissa annettuja todistajalausuntoja videotallenteiden perusteella

on tärkeää korostaa että oikeudenkäynti kokonaisuudessaan tulisi oikeusvaltiossa pääsääntöisesti käydä vain kerran alioikeudessa

tarkoitus oli vastata ministeri kiviniemelle mutta kun ministeri pekkarinen nyt puhui kokkolasta niin minä olisin kiittänyt häntä siitä että tämä nyt paljasti mikä on keskustan todellinen ajatus tämän maakuntahallinnon vahvistamisen kanssa

eitssä nyt ratkeavat jutut ovat useasti saaneet alkunsa vuosia sitten mutta mikään ei viittaa siihen että siellä käsiteltävät suomalaiset jutut olisivat vähenemään päin

kokkolassa on kohdallaan pitää muistaa että siinä hallitusmuodon kielisäännökset tulevat myös kysymykseen että sinne jätetään ruotsinkielinen vähemmistö

olisi hyödyllistä selvittää onko tarpeen vahvistaa maamme puolustusta siellä

mutta kun ministeri kiviniemi täällä kertoi että tämä kuuluu hallitukselle eikä oppositiolle niin ei ole tarkoitus että valtionhallinto olisi tämmöinen puoluepoliittinen kiista valtionhallinnonhan pitäisi olla ikuinen

minusta on nyt olennaista nähdä se että tässä paketissa joka on meillä esillä ovat kaikki ne valtuudet mitä suomen poliisi on pyytänyt ja se tulee ne saamaan

silloin kun minä olin euroopassa espanjalainen ystäväni joka oli hyvin tuohtunut oman maansa hallinnosta ja sen epäselvyydestä ja epäluotettavuudesta sanoi että sinulla on jakke asiat paljon paremmin koska sinä voit yhdistää hallinnon ja isänmaan siihen hallintoon voi luottaa

syynä ovat toisaalta lukuisat julkisuudessa mainitut korruptiotapaukset kuten suomen kehitysapu costa ricassa patrian kaupat sloveniassa rauhanturvaajien juttu afganistanissa sekä ta paukset merenkulkuhallituksessa ja destiassa

minusta kyllä hallintoa pitäisi kehittää sillä tavalla että siinä oppositiokin voisi olla mukana että sitä ei hallituksesta riippuen muutettaisi koko ajan

mitä ihmisoikeuksiin tulee niin ihmisoikeudethan tekevät tämän yhteiskunnan elettäväksi ja poliisien tehtävä on myös valvoa ja toteuttaa ihmisoikeuksia

poliisit ovat pohjimmiltaan ihmisoikeuksien toteuttajia ja valvojia joten minä en niin kuin tätä vastakohtaa tässä nyt oikein pysty näkemään

viime viikkoina on taas tullut uutta tietoa kehittyvien maakuntien suomen ja sen nova groupissa toimineen ydinjoukon vaalirahoitustoiminnan aiheuttamasta laajenevasta poliisitutkinnasta

jos ministeri kiviniemen idea on se että vanha maailma pitää nyt vaan repiä nurin niin hän olisi sitten tervetullut meidän nuorisoliikkeen pariin

siellä semmoista ideaa on paljon mutta minä luulen että keskustan kenttä kyllä puolustaisi maaherroja jos joku heiltä kysyisi

valiokunnan mielestä esimerkiksi tällainen teema josta oikeuskanslerilla on laaja kokemus ja tietämys sopisi varsin hyvin aiheeksi yleisemmällekin puheenvuorolle

se nyt koskee nimenomaan näiden juttujen viipymistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta mutta teemahan on aina tietysti oikeuskanslerin valittavissa

semmoinen puheenvuoro oikeusturvan jostain erityisasiasta voisi olla arvokasta esittää tässä kertomuksessa

lahjusrikostyöryhmä on koonnut grecon vaatimat ehdotukset yhdeksi hallituksen esitykseksi jo viime vuonna

arvoisa puhemies

tässä oikeuskanslerin kertomuksessa on monia asioita jotka vaativat vahvempaa keskustelua ja myöskin eduskunnassa toivon mukaan syventymistä

tämän esityksen tärkeimmät säännökset ovat vaikutusvallan väärinkäytön palkitsemisen ja vaikutusvallan kauppaamisen kriminalisoiminen

mikäli vaikutusvallan kauppaamisen käsite määritellään rikoslaissa oikein voidaan novan kaltaiset epäilyttävät toimijat tulevaisuudessa ennakolta eliminoida

ensimmäiseksi suomi soffan prosessi on tietysti tässä hyvin kuvattu mutta myöskin hyvin tärkeä vaalirahoituksen valvonta ja vaalitukien ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen valvontakysymys

me muistamme täällä eduskunnassa ministeri braxin suuret lupaukset ja kovat puheet mutta käytännön konkretiassa hänhän meni edeltäjiensä selän taakse

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä nykyinen ongelmatilanne kotietsintöjen kanssa ilmenee aika hyvin eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksesta viime vuodelta jossa hän kirjoittaa

tässä hallituksen esityksessähän jota käsitellään oli perustelutekstissä kolme sellaista kysymystä joihin kiinnitin kyllä huomiota mutta joihin sitten ilmeisesti lakivaliokunta ei koskaan ehtinyt vastata

kotietsinnät ja takavarikot ovat suhteellisen yleisiä kantelun aiheita

suomi tuotiin esiin maana jossa perhe ja lähisuhdeväkivaltaan suhtaudutaan välinpitämättömästi ja aseiden hankinta on helppoa ja valvonta heikkoa

yksi oli kysymys siitä niin kuin minä olen kirjoittanut että eduskunnan harkittavaksi esitettiin että kansanedustajan sidonnaisuuksien luettelointia pitäisi parantaa lobbausrekisterin perustamista eettisten sääntöjen laatimista siitä mitä vieraanvaraisuutta kansanedustaja voisi ottaa vastaan

juhlapuheita kuten tästä kertomuksesta ilmenee ministeri kyllä piti kansainväliselläkin areenalla mutta mitään konkreettisia toimia ei näissä asioissa tapahtunut

hän oli vuosien ajan piinannut entistä naisystäväänsä useasti rikkonut tuomioistuimen määräämää lähestymiskieltoa ja välillä käynyt sotimassa kotimaassaan ilman että viranomaiset ryhtyivät toimenpiteisiin hänen toimittamisekseen maasta tai hänen uhrinsa puolustamiseksi

ehkä hallituksen sisäisen tilanteen kannalta ymmärtää vihreän ministerin mukautumisen porvarihallituksen vaalirahoitustilanteeseen

tässä samassa kertomuksessa on useita tilanteita joissa oikeusasiamies on huomauttanut poliiseille siitä että kotietsintä on tapahtunut väärässä järjestyksessä

minun käsitykseni on kyllä se että sidonnaisuuksien ja lobbauksen suhteen eduskunnan ja valtioneuvoston suhteen olisi tavattoman hyvä jos olisi sama lainsäädäntö

mutta lopuksi on kyllä yhdyttävä oikeuskanslerin toteamukseen siitä että kyllä jatkossa ehdottomasti näin poliittisesti latautuneen lain kuten vaalirahoituksen valvonta ja ilmoitusvelvollisuuden täyttämisen valvonta pitää järjestää muutoin kuin oikeusministeriön toimesta

yksi tapaus on sellainen että kotietsintä on suoritettu vaikka siellä ei ole ihmisiä ollut kotona ja se joka kotietsinnästä on päättänyt ei ollut siihen oikeutettu

ne suomalaiset yksityishenkilöt jotka olivat auttaneet hänen uhriaan tekijä murhasi ennen itsemurhaansa

sillä tavalla pääsisi tästä

vielä kun noissa rekistereissä on aina näitä tietosuojaongelmia se tulisi hoidettua siinä samalla ja kai lobbareiden toiminta valtioneuvostossa on oikeastaan vaarallisempaa kuin täällä eduskunnassa

perustuslakivaliokunta voisi hallituksen kertomuksen käsittelyn yhteydessä paneutua tähän murhenäytelmään ja viranomaisia ja asiantuntijoita kuultuaan ehdottaa hallitukselle sellaisia toimenpiteitä joilla voidaan radikaalisti vähentää perhe ja lähisuhdeväkivallan uhrien kärsimyksiä

sisäasiainministeriön osaltahan kanteluja ja muistutuksia tehdään eniten juuri poliisiin liittyen ja tältä osin muutama näkökohta

ensinnäkin on erittäin tärkeätä että suomen kansalaiset voivat luottaa heidän turvallisuutensa puolesta toimivien poliisien toimintaan siinä että se tapahtuu lainmukaisesti ja niillä valtuuksilla ja oikeuksilla joita lainsäädäntö antaa

näitähän edustajat voisivat soveltuvin osin noudattaa

tältä osin oli tarvetta edellisen hallituksen aikana sisäasiainministeriön käynnistää muun muassa salaisten pakkokeinojen valvontajärjestelmä ja lupajärjestelmä eli niin sanottu salpa järjestelmä koska tältä osin oli selkeästi puutteita

meillä on nyt sellainen tilanne kotietsintöjen suhteen eurooppalaisittain että poliiseilla on hyvin laajat valtuudet ja käytäntö on se että kotietsintöihin suhtaudutaan hieman yleisluontoisesti

kimmo sasin puheenvuoron johdosta minä sanoisin sen että kyllä meidän kaikkien pitäisi mieltää se että nämä lahjomasäännöt kiristävät vaatimuksia edustajia kohtaan

toivon että hallituksen kertomus saa osakseen hyvän parlamentaarisen tavan mukaisen perusteellisen käsittelyn kaikissa valiokunnissa

se tilanne että joudutaan ajankohtaisen rikoksen vuoksi ajamaan rikollista takaa tai kiireellisesti suorittamaan kotietsintä on tietysti sellainen jonka kaikki hyväksyvät

arvoisa puhemies

missä se raja kulkee

omatuntohan siinä nyt aika paljon auttaa mutta mitään kohtuuttomia etuja ei kyllä sen jälkeen voi ottaa vastaan

samalla maamme kansainvälinen maine paranee ja brändi kirkastuu

oikeusasiamiehellä on kertomuksessaan myös luettelo siitä mitkä asiat ovat kehittyneet hyvin tämän toimikauden aikana ja mitkä huonosti ja yksi näistä on kotietsintä

se suuri vaarahan on juuri siinä että se on syyttäjä joka päättää syytteistä kun oikeastaan laki mahdollistaa minkä syyttäjän tahansa ratkaisun

tämä laki rajoittaa sitä

silloista apulaisoikeuskansleria jaakko jonkkaa en pyytänyt poliisin selvitysmieheksi poliisin laittomuuden takia vaan laajemmin poliisitoiminnan kehittämisen näkökulmasta ja se työ oli arvokasta joka suhteessa

nimenomaan ne valtuudet silloin kun ne koskevat yritysvelvollisuutta koskevat vain sitä ryhmää joka todella hallitsee näitä ja joka on murto osa henkilökunnasta

hän sanoo että yksityisiin asuntoihin tehtäviin kotietsintöihin on vuosia kiinnitetty huomiota

toivon ihan niin kuin ed

mutta tässä tilanteessa on tuotava esille myöskin toinen näkökulma meidän kansalaisten turvallisuuden eteen oman terveytensä ja myöskin omaistensa terveyden perheidensäkin turvallisuuden asettavien poliisimiesten asema

jatkuvasti tulee esiin tilanteita joissa kotietsintä on toimitettu varaamatta paikan haltijalle tilaisuutta olla läsnä kotietsinnässä ja kutsua paikalle oma todistaja

lopuksi minä olisin valmis myös yhtymään kaiken maailman kiitoksiin mutta kun tämä vaikutusvallan väärinkäyttämisen ja kauppaamisen kriminalisointi edelleen on auki

niiden valtuuksien käyttöön tullaan siis vasta pitkän matkan taa ja koko toimintaa valvovat myös työntekijät työpaikalla

se on kuitenkin näistä grecon vaatimuksista se kaikkein tärkein